näin pyyntöön suostutaan on surdu pont d a

satakaksikymmentäseitsemän ja alentaa viisikymmentäkaksi ja

arvoisa puhemies teen esityksen numero kahdeksantoista

eristyksissä

äänestyksessä

sataseitsemän seitsemän ja iltakahdeksaan riippuu

asuntolainojen korkovähennysoikeuden karsiminen puree puolestaan asuntovelallisen asuntokauppojen varainsiirtoveron kiristäminen ja veron ulottaminen myös taloyhtiön lainaosuuteen iskevät asumisen kustannuksiin asuntokaupan kulujen kaos

ja seuraavaksi edustoja

leikkausten sijaan tarvitaan elvytystä

kreikan puolesta joutunut ojasta allikkoon kestämättömiä tukipakettien siivittelemänä on käynyt juuri niinkuin olemme toistuvasti varoittaneet tukipaketin

ari jalonen pirkko ruohonen lerner kari turunen anne kalmari ängetä

kaksikymmentä katos

ratkaisu koulutuksen kehittämiseksi löytyvät muun muassa uudesta oppimisesta pedagogiikasta sekä innovaatioista jo opettajien ammattitaidon nykyistä paremmasta

keskuskus on tehty mitasta poikkeavia ehdotuksia

jos työsulku rosa puhemiesten

nosta kukko arvoisa voimiskannat pirstoutuu sukujen miesten esityksen numero yhdeksäntoista mustakurkku karvosen voimistanut ja jalo arvoisa puhemiestään esityksen kaksikymmentä ihmistä raatikainen tuulen voimistella lämpimästi

ars kolme miestä äänestyksen

sota ohjaa häntä yhdeksänkymmentäkahdeksan ei ääntä

todellakin näistä wikileaks dokumenteista on jäänyt vähän hämmentynyt kuva siitä mitä ulkopolitiikan toimijoiden keskuudessa huhutaan ja millaista viestiä suomesta lähetetään

hakkaraisen puheenvuoron jälkeen mahdollistetaan asiaa koskeva lyhyt debatti koska kaikesta päätellen tämä saattaa kiinnostaa myös muita edustajia

jos kaikki lapset joita hallituksen kaavailu koskettaa siirtyisivät päivähoitoon ja ryppäisiin päiväkoteihin palkkaamaan yhteensä yli viisituhatta uutta

ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

joitakin puheenvuoroja kyllä

nurmes kannata

tiedustelee lomaa arvoisa puhemies

hallituksen suurkuntauudistus jättäisi lopulta koko kuntakentän tuuliajolle

kononen seitsemän tyhjää poissa seitsemän

ja kaksikymmentäneljä ja ristimäki

eilen nimittäin valtiovarainministeri vielä täällä julisti että ei ole tulossa mitään menojen leikkauksia eikä myöskään verojen korotuksia mutta sitten iltapäivällä kun päästiin illan loppuun saatiin a studiosta kuulla että kyllä hallitus kääntää kelkkansa ja nyt valtiovarainministeri ryhtyy puhumaan että edessä on menojen leikkauksia tai verojen korotuksia

äärimmäisen nolo tilanne

sen tasosta ja riittävästä henkilöstöstä pitää huolehtia meillä on ollut yhteinen kansallinen tavoite laitosvaltaisuuden purkamisesta hallituksen viesti on päivastainen tarina se on ainakin jäänyt

ja siirtää menettely tehdä vain ehdotus tutkaan suoraan lähellä toisiansa muuten talo riskittömänä pöytäkirjan pito sarkasmin kehotus viisi ja musta juvan ulkoilu arvoisa

eduskunta on hyväksynyt ensimmäiseksi tunnusosalta vaaditut hallituksen esitykseen sopivat edellyttää että kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä sekä niin sanottu

eduskunta on hyväksynyt ensimmässa käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on helppoa

keskustan alusta asti toistanut että terveyspalvelut on hoidettava

edustus on kalajoki korotus voi myöskään esitykset järkytyksestään kaksonen kolme neljä

joskus museosta mäntylä nosti juvosen kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon eri henkilöryhmiin kuuluvien osuus kaikista hakijoista mahdollisuus siirtyä opintoihin muutoin kuin yhteishaun kautta sekä muut näihin rinnastettavat seikat

en siten katso voivani esitellä kauko tuupaisen ehdotusta äänestettäväksi

kiljuset kauhistuu rientänyt vaikeus syyshallayö

presidentti on omasta mielestään ollut mukana päättämässä että joukot ovat siellä toisen kierroksen vaaleja varmistamassa

edustajan

käynnistyksessä

mikko saula pirjo tiainen johanna karimäki kasvit tuulos petter

asia on loppuunkäsitelty

jahassata kaksi yli

arvoisa puhemies

yökerho syyksi ensin käsittelyyn mietintö ja ylistää kettunen ei kyllä vastaamaan

arvoisa puhemies

kolmekymmentäseitsemän uskontoon kussakin maksut miten muka

tuon lausumaehdotus viiden mukana kantoja edusti vehviläisen ehdotus liittyy

toisen käsittelyn estellä parrestoksen neljäsosia joskus tuosesta päättyy kolmas maaliskuuta torinossa reijo hongisto juho eerolan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen

arkkua miesten esitykset kolmekymmentäneljä kolmekymmentäviisi kolmekymmentäkuusi kolmekymmentäseitsemän kolme kahdeksan kolmekymmentäyhdeksän neljäkymmentäneljä

markkinat voida pakottaa vain jos varkaus vakautusoperaation takana on äärimmäisen avokätinen ja maksukykyinen toimija joita vakausmekanismit eivät ole edes yhdistettyinä

itivät euroa kohtalokkaana virheenä jo ennen sen syntyä samoilla linjoilla oli moni muukin uuteen yorkin yliopiston professori muriel rubini joka tunnetusti ennusti viime vuosien finanssikriisin sekä suututti italian talousministerit remonttiin davosissa vuonna kaksituhattakuusi pitämässään puheessa jossa hän arveli italiaan ajautuvan kriisiin ja irtaantuvan eurosta

työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

ehdotukset ovat vastakkaiset joten ensin äänestetään hanna mäntylän ehdotuksesta juha rehulan ehdotusta vastaan ja tämän jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

lopuksi on oltava keskustelussa tehdystä lausuma

valiokunta omassa työssään on joutunut toteamaan että nämä säännöt ovat erittäin monimutkaisia ja vaativat pitkällistä opiskelua ja aika paljon ajankäyttöä ja on selvää että sääntöjen toteutuksen kannalta yksinkertaisempi järjestelmä olisi edullisempi kaikille

suomi piti punnerra stosur veneen sumu delpy ranka oli björklundien toverin peter oli jo

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

edustaja leppä alkoi miesten viisitoista edustaja koominen kannata

mietintö on jo koossa kolmekymmentäyksi

lopuksi on täytettävä lausumaan yhdy

rystyä timo korhonen uskoi myös kanadan pyrstöpuomi roiskui nesteen ehdotuksen numero neljä eli se leikkaa helpoimmin scan

hallitus on halunnut

poliittisen päätöksenteon kannalta hallituksen toiminta on erittäin omituista hallitus toimii oman ohjelmansa vastaisesti ja jättää eduskunnan tosiasiallisesti lähes kokonaan päätöksenteon

timo soini kirjoitti jo kaksi vuotta sitten toinen toukokuuta kaksituhattakymmenen sitaatti kreikalla ei ole mitään mahdollisuuksia maksaa lainoja takaisin vaan ne ajan oloon kannetaan

arvoisat puheviestien ehdotukset kolmekymmentä ja

verojen korotukset ja budjettileikkaukset heikentävät talouskasvuamme nyt niin paljon että valtiontalouden tasapainoa ei parane vaan

jaetusta jurmu

usti uotila tavoin etteivät

yli kymmentä yksilöä ja kaksikymmentäkolme neljäkymmentäneljä

samaten olisi tarve arvioida sitä onko ylipäänsä pienten yksiköiden kannalta tarve olla mukana esimerkiksi näissä valtion yhteisissä talous ja henkilöstöhallinnon prosesseissa jos riskinä on että todellinen valtiolle tuleva kuluerä saattaa olla nouseva

neuvostossa tulee olla edustettuna tasapuolisesti tekijät teosten kaupalliset hyödyntäjät sivistykselliset organisaatiot sekä kuluttajien edustajat

ville vähämäki on maria lohelan kannattamana tiennyt miten osto poikkevavoimaantulosäännösehdotukseen joudun äänestämään miten teijo just eväämään ehdotusta ei pyydä vasta

niitä henkilöitä jotka haluavat debattipuheenvuoron pyydetään käyttämään v niin kuin vastauspainiketta

perustuslakiin kirjattu rahoitusvastuu periaatteen mukaan valtion on osallistuttava jatkossakin peruspalvelujen rahoittamiseen ja tasattava kuntien välisiä

lopuksi on äänestettävä tehdyistä epäluottamuslause

osta heikkilän ehdotus

ja vasta viime viikkoina joutunut tosiasian eteen ja tunnustamaan etteivät suurkunnatkaan selviä

miriltä on tullut hyväksytty asia on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista

äänestyksissä

kesäkuussa kaksituhattakaksitoista espanjalle luvattiin sadan miljardin

mietintö

otamme hyvin lyhyen debatin koska asia on moneen kertaan puhuttu ja sitten mennään puhujalistaan

pyydän edustajia jotka ulkoministeri tuomiojan vastuualueelle kuuluvista asioista haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

myös työelämä on tuotava lähemmäs koulutusta kaikilla tasoilla näin parannetaan koulutuksen työelämän vastaavuutta ja sitä kautta työllisyyttä sekä saadaan uusia voimavaroja

alus teki tuhoa voi miesten esityksen

ainoa käsittelyyn estela barnestuksen eli jos asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteesta laatimamme

äänestyksessä

ensin äänestetään timo soinin ehdotuksesta paavo arhinmäen ehdotusta vastaan tämän jälkeen voittaneesta mauri pekkarisen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinisemmässä käsittelyssä keskustelu

jeesusta galleria on

eero reijosen ehdotus kaksikymmentäseitsemänusta näki prost puhemies karen gystä mustajoen arvoisa puhemies työnä ehdotuksen numero kaksikymmentäkahdeksan

käynnistyksessä

lakiehdotusta toinen käsittely on äänestänyt

no paronittaren kehitys jatkuu

tällä pelastettiin kiinteistökuplan romahduttama pankkisektori sijoittajavastuu loisti poissaolollaan ja pankkien velkakirjoihin sijoittaneiden tappioita maksatettiin

tytöt eivät enää tiedä mutta hongisto edes pidä vetää muut kierolalta on syytä eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa ampumaratalain toteutumista käytännössä ja reagoi mikäli ampumaharrastukselle ampumaurheilulle ja hiihdolle reserviläisammunnoille tai metsästykselle tulee kohtuutonta haittaa ampumaratalain täytäntöönpanosta

eila tiainen aino kaisa pekosen kannattamana

nyt näistä dokumenteista jää siis semmoinen käsitys että on hyvin aktiivisesti yhden suurvallan lähetystöön kerrottu että pyrkimyksenä on muuttaa suomen linjaa

eeva maria maijala on markku rossin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

äänestyksissä

jos nykyistä tukipaketti politiikkaa siis jatketaan

keskusta haluaa että vanhusten hyvästä hoidosta ja asumisesta keskustellaan kokonaisuutena tämä on lopulta aika yksinkertainen asia

valtiovarainministeriön on seurattava valtionosuuslakiin tällä vaalikaudella tehtyjen muutosten tosiasiallisia vaikutuksia eri kuntien asemaan ja kuntalaisten palveluiden saatavuuteen